kun tähän lisätään vielä hätäkeskuksen heikkenevät resurssit niin turvallisuuden ylläpitäminen on tulevaisuudessa todella haasteellista etenkin harvaan asutulla seudulla

valitettavasti asia ei ollut korjaantunut vuodessa ja toivottavasti emme ensi vuonna joudu taas samasta asiasta kritisoimaan

eduskunta edellyttää valtioneuvoston seuraavan tämän lain voimaantulon jälkeisiä vaikutuksia etenkin maantiekuljetusalaan ja siinä rekkojen ulosliputuksen kehitykseen sekä suomalaisten työehtojen noudattamiseen

jos onnistutaan saamaan liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa markkinoitua lapsille ja nuorille saadaan tulevaisuudessa sosiaali ja terveydenhuollossa valtavia kustannussäästöjä aikaan

ministerin kommentit ihan lopussa ensihoidon yhtiöittämisestä eivät kuulostaneet hyvältä

kuten edustaja rehula jo totesi valiokunta oli aika tiukka tässä mietinnössään ja totesi että on välttämätöntä että toimintakertomuksessa annetaan jatkossa nykyistä kattavammat tiedot kelan hallinnon ja toiminnan arvioimiseksi ja eduskunnan valvontatehtävän toteuttamiseksi ja kiitänkin nyt edustaja kettusta lupauksesta kehittää tätä toimintakertomusta paremmaksi

kiitos

olen kyllä tässä asiassa pettynyt hallituksen linjauksiin ja toivon että hallitus vielä kerran miettisi tätä asiaa uudelleen

arvoisa puhemies

tämä ei ole nimittäin mikään pieni juttu

tähän voi liittyä todella isoja ongelmia

arvoisa puhemies

aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen nosto on vain osa hallitusohjelmassa kaavailtuja tiukennuksia jotka kohdistuvat lapsiin ja heidän perheisiinsä

minä olen surullinen tämän henkilöstön puolesta erityisesti siitä miten tätä prosessia on hoidettu ja johdettu jo usean vuoden ajan

lapsiperheiden asemaan vaikuttavat heikennykset ovat kovasti ristiriitaisia tämän hallitusohjelman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyviin tavoitteisiin nähden sillä tämä aamu ja iltapäivätoiminta on hyvä esimerkki matalan kynnyksen palveluista joita hallitus lupaa vahvistavansa

minä pelkään pahoin että näitä kaikkia säästöjä mitä nyt lapsiin ja lapsiperheisiin tehdään maksetaan vielä vuosikymmenienkin kuluttua

valtiontalouden tarkastusvirasto on kritisoinut selvityksen tekemistä muun muassa siitä ettei yhtiömallin valinnan perusteluissa riittävästi perusteltu väitettyä parempaa kustannustehokkuutta toisin sanoen kustannushyöty vertailu oli tehty erittäin puutteellisesti

arvoisa puhemies

tuottavuus on panosten ja tuotosten suhde mutta tehokkuus sosiaali ja terveydenhuollossa on panosten ja vaikuttavuuden suhde ja ainoastaan toiminnan vaikuttavuuden avulla saadaan kustannukset kuriin

toisaalta on hyvä että asiassa johonkin suuntaan edetään sillä tarkastusviraston tekemän kyselyn mukaan työntekijöiden työtyytyväisyys on prosessin aikana selvästi laskenut erityisesti jatkuvasta epävarmuudesta johtuen

tutkimusten mukaan suuren tuottavuuden vanhustenhoitoyksikössä on eniten vuodepotilaita koska siellä hoidetaan pienellä henkilökuntamäärällä paljon potilaita ja silloin ei voida tehdä kuntouttavaa hoitotyötä

tuottavuus laskee kun henkilökuntaa lisätään mutta samalla toiminnan vaikuttavuus ja tehokkuus paranevat koska silloin on mahdollista tehdä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa

tämä on huolestuttava asia myös sen takia että toiminnan tuloksellisuudessa työntekijöiden työmotivaatio on eräs keskeisimpiä selittäviä tekijöitä

sosiaali ja terveydenhuollossa kyllä sähköiset palvelut ja digitaalisuus lisäävät toki toiminnan tehokkuutta ja voivat estää henkilökuntamäärän lisäämistarpeita huolimatta hoidettavien määrän lisääntymisestä esimerkiksi väestön ikääntymisen myötä mutta ei sieltä voida vähentää työntekijöitä

arvoisa puhemies

kun luin tätä valtiontalouden tarkastusviraston kertomusta tämän prosessin etenemisestä ja toisaalta kun olen kuunnellut muutamia henkilöitä epävirallisesti jotka ovat mukana tässä prosessissa niin minulle on tullut sellainen kuva että tätä prosessia olisi voitu hoitaa paljon laadukkaammin ja henkilöstöä paljon paremmin huomioiden enkä ole edes varma onko tämä paras ja järkevin vaihtoehto tämän asian hoitamisessa

toivottavasti se saadaan pian tänne eduskunnan käsittelyyn sillä muistisairautta sairastavien itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa on paljon puutteita

arvoisa puhemies

liian usein muistisairautta sairastavien kohdalla ajatellaan ettei itsemääräämisoikeutta voi toteuttaa ja muut tietävät paremmin mikä muistisairaalle on hyväksi

kotouttamisasioiden siirtäminen työ ja elinkeinoministeriön alaisuuteen on perusteltua jotta nämä kaikki kotouttamisen kannalta tärkeät asiat voidaan käsitellä ja hoitaa saman ministeriön alaisuudessa

ajattelu pitäisi kuitenkin kääntää siihen mistä kaikesta muistisairautta sairastava voi edelleen määrätä itse ja miten varmistetaan hänen oma tahtonsa

toivottavasti tulevassa itsemääräämisoikeuslaissa ja sen perusteluissa otetaan kantaa myös muistisairautta sairastavan henkilön itsemääräämisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta kahteen erittäin tärkeään asiaan eli hoitotahtoon ja tässä lakiesityksessä mainittuun edunvalvontavaltuutukseen

tästä toimenpiteestä huolimatta tarvitaan lisää yhteistyötä ministeriöiden aluehallinnon ja paikallishallinnon sekä muiden toimijoiden kanssa kotouttamistoimenpiteiden kehittämiseksi

vaikka nuorten yhteiskuntatakuu on tärkeä asia niin samalla meidän on muistettava että sillä hoidetaan enemmän seurausta kuin syytä koska syrjäytyminen alkaa päiväkodista ja koulusta ja siksi on panostettava päiväkotiryhmien ja oppilasryhmien pienentämiseen oppilashuoltoon ynnä muuta

vain yhteistyöllä taataan kotoutumispolitiikan pitkäjänteisyyse

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytä yksityiskohtaisen käsi

arvoisa puhemies

jos henkilö on tehnyt oikeustoimikelpoisena hoitotahdon niin sitä tulisi noudattaa ellei ole perusteltua syytä toimia toisin

perheiden tukeminen on myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja lastenneuvoloihin tulisi saada terveydenhoitajien työpareiksi perhetyöntekijöitä jotka auttavat perhettä silloin kun perheellä on syystä tai toisesta vaikeaa

tämä pitäisi jotenkin lainsäädännössä myöskin varmistaa koska näin ei aina tapahdu vaikka henkilöllä olisikin hoitotahto kirjattu ja vaikka se olisi tehty oikeustoimikelpoisena

vaikeassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat eivät aina jaksa riittävästi huomioida lapsia ja heidän tuekseen tarvitaan parempia ja tukevampia yhteiskunnan suojaverkkoja kuin tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

edunvalvontavaltuutuksen avulla ihminen voi itse määrätä määritellä kuka hänen asioitaan hoitaa sen jälkeen kun hän ei itse esimerkiksi muistisairauden takia ole enää kykenevä niitä hoitamaan

olen pahoillani siitä että niistä on jouduttu tinkimään sillä tällaisessa yhteiskunnallisessa muutostilanteessa pitäisi erityisesti panostaa tutkimukseen ja hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen

kehitys on ollutkin suotuisaa maassamme sillä päivittäin tupakoivien nuorten määrä on puolittunut viime vuosina ja työikäisten päivittäin tupakoivien määrä on samaten selvästi vähentynyt

tässä lakiesityksessä ehdotetaan siis että luonnollisen henkilön lisäksi myös oikeushenkilö siis esimerkiksi muistiyhdistys voisi toimia edunvalvontavaltuutettuna

tiedän käytännöstä että muistiyhdistykseltä usein pyydetään tätä koska sairastuneella ja muistiyhdistyksen ihmisillä ja muistiyhdistyksellä voi olla monta vuotta kestävä ja hyvä suhde ja on luottamus tähän muistiyhdistyksen toimintaan

ensinnäkin sosiaali ja terveydenhuolto on integroitava yhdeksi kokonaisuudeksi

toiseksi sosiaali ja terveyspalvelut on integroitava tiiviimmin kunnan muihin palveluihin sillä esimerkiksi terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisevät toiminnot on saatava osaksi kaikkea kunnan toimintaa

tupakkatuotteiden hinnannousu lisää todennäköisesti ainakin jonkun verran matkustajatuontia ja kenties myös salakuljetusta

toivon ja odotan osittaisen hoitorahan helpottavan erityisesti sosiaali ja terveysalan työvoimapulaa

maakuntamallin keskeisiä heikkouksia olisi se että sosiaali ja terveyspalvelut irrotettaisiin kunnan muista toiminnoista ja se olisi todella paha virhe

lisäksi tämä lakiesitys toteutuessaan vähentäisi myös maistraattien työtä eli tämäkin on tärkeä näkökanta tässä asiassa

erityisesti venäjän matkustajaliikenne on erityishaaste koska matkustajien mukanaan tuomista laillisistakin savuke eristä päätyy aika paljon laittomaan myyntiin

se on tärkeää tämän työvoiman saatavuuden kannalta mutta se helpottaa myös yksilön työhön palaamista koska terveydenhuoltoala on esimerkki ammattialasta jossa pitkän poissaolon aikana työkäytännöt voivat muuttua ja uudistua hyvinkin radikaalisti

maahantuonnin tehokkaan valvonnan turvaaminen onkin tärkeä asia

tämä on ollut yksi syy siihen että esimerkiksi sairaanhoitajat liian usein jäävät palaamatta omaan työhönsä pitkän poissaolon jälkeen

olen iloinen että täällä on puhuttu paljon erityisryhmien asumisesta

muistisairautta sairastavien kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntotuotantoa on edelleen lisättävä jos aiotaan purkaa laitoshoitoa kuten tavoitteeksi on asetettu

ei ole myöskään sama rakentaako esimerkiksi palveluasumista joku monikansallinen yhtiö vai voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhtiö vai kunta itse

jos palveluasuntojen rakennuttaja on esimerkiksi joku monikansallinen yhtiö niin valitettavasti usein myös palvelutuotanto ajautuu näiden yhtiöiden omistamiin tai läheisesti kytköksissä oleviin yrityksiin joskus jopa ilman palvelutuotannon kilpailuttamista

arvoisa puhemies

työnantajien kiinnostus palkata nuoria työhön tai ottaa heitä oppisopimukseen vaihtelee suuresti

miten ministerin mielestä saadaan yleishyödylliset yhtiöt kiinnostumaan erityisryhmien asuntotuotannosta ja miten voidaan estää rakennuttamisen ja palveluiden tuottamisen epäterveelliset yhteenliittymät

monet työnantajat ovat minulle kertoneet että he koulutuskorvausten korottamisesta huolimatta arastelevat ottaa juuri peruskoulusta päässyttä nuorta esimerkiksi oppisopimusopiskelijaksi koska heillä on paljon vastuuta tästä nuoresta ihmisestä ja toisaalta peruskoulun päättäneillä ei ole vielä kovin hyviä työelämävalmiuksia

arvoisa puhemies

tämän takia olisikin syytä pohtia pitäisikö nuorisotakuun toteuttamisen varmistamiseksi niin sanottuja kymppiluokkia ja starttiluokkia lisätä nykyisestä sillä nämä voisivat olla valmentavaa koulutusta työelämään siirtymiselle

peruskoulun päättäneelle nuorelle yksi lisävuosi voisi merkitä opiskelumotivaation ja tulevaisuuteen suuntautumisen kannalta paljon ja se estäisi myös syrjäytymistä tässä tärkeässä elämän taitekohdassa

liikunta ja ravitsemus yhdessä ovat tärkeimpiä terveyden ja toimintakyvyn edellytyksiä

elintavat erityisesti ravinto ja liikuntatottumukset alkoholinkäyttö tupakointi ja ylipaino vaikuttavat monien sairauksien sairastumisriskiin

ammattien kelpoisuusehtoja ei heikennetä vaan työtehtäviä mietitään uudelleen

arvoisa puhemies

esimerkiksi etelä karjalassa reseptihoita jien avulla on saatu lääkärien jonot purettua täysin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä ja kustannukset on saatu kuriin

hallitus korostaa kovasti täällä kärkihankkeiden avulla kehittämistä ja täällä on muun muassa mainittu tänään tämä kotihoidon kehittämishanke mutta hallitus on kokonaan unohtanut että myös esimerkiksi tehostetussa palvelusasumisessa asutaan kotona

ei meidän pidä jäädä jumittumaan siihen miten aina ennen on tehty vaan meidän täytyy lähteä uudistamaan myös toimintoja sen lisäksi että me muutamme näitä rakenteita

se on monelle muistisairaalle ainoa mahdollisuus asua kodinomaisesti ja näissä niin sanotuissa yhteisökodeissa ihminen maksaa itse vuokran lääkkeet hoitotarvikkeet ynnä muut tällaiset

ravitsemuksen sisällön suhteen viime vuosikymmeninä tapahtunut myönteinen kehitys tyydyttyneen rasvan ja suolan saannin osalta on kääntynyt valitettavasti huonompaan suuntaan

väestön ylipainoisuuden lisääntymisessä on erityisen huolestuttavaa lasten ja nuorten ylipainoisuuden kaksinkertaistuminen kolmen viime vuosikymmenen aikana

tämä on minun mielestäni pieni vääryys sen takia että kyllä nyt kuitenkin siitä pitää aina olla ihmiselle hyötyä kun hän töihin menee ja silloin jos se katkaistaan heti välittömästi kun sinne töihin pääsee niin pitäisi olla jonkinnäköinen ylimenoaika siitä että ihminen pääsee jaloilleen

alemmissa sosiaalisissa asemissa olevien ruokailutottumukset ovat tutkimusten mukaan huonommat johtuen osittain siitä että terveellinen ruoka on usein epäterveellistä ruokaa kalliimpaa

kertomuksesta voisi nostaa esille useitakin näkökohtia mutta tuon tässä esille vain neljä kenties irrallistakin asiaa jotka liittyvät oleellisesti kansalaisten perus ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen

arvoisa puhemies

lasten ja nuorten kohdalla on erityisen tärkeää pitää huolta siitä että heitä ohjataan terveelliseen ravitsemukseen kotona päivähoidossa ja koulussa

sehän on periaatteessa hyvä asia

maakuntien alasajo näillä liikennepoliittisilla päätöksillä on ollut ennen tätä keskustelua myös keskustan murhe sillä niin moni keskustan kansanedustaja on aiemmin ilmaissut harmistuksensa oman ministerin toimintaa kohtaan tänä syksynä

huolestuttavaa on myös se että viranomaistoiminnan uudelleenorganisoiminen näyttää kanteluiden mukaan tarkoittavan usein sitä että viranomaisen käsittelyajat pitenevät

myös ministeri vehviläinen on sanonut ettei hän usko bussiliikenteen voivan toimia junaliikenteen korvaajana pohjois karjalassa ja hän on luvannut tehdä kaikkensa ettei junavuoroja joensuusta varkauteen ja nurmekseen lopeteta

mutta hyvätkään kärkihankkeet eivät auta jos perustoiminnoilta viedään resurssit pois

on erittäin suuri ristiriita siinä että suurimpaan osaan koulutuksen kärkihankkeita ei ole lainkaan rahoitusta ja samaan aikaan perusrahoitusta vähennetään

olisin halunnut kysyä ministeriltä mitä hän on tehnyt mutta kun hän ei ole paikalla niin ettei pohjois karjalan ihmisille jää nyt epäselvyyksiä niin kysyn ministeri berneriltä saadaanko nämä pohjois karjalan kannalta elintärkeät junavuorot säilymään kun pohjois karjalasta kotoisin oleva ministerikollegannekin vakuuttaa etteivät linja autovuorot voi korvata näitä junavuoroja

kärkihankkeiden nimissä tuntuu siltä että hallitus naamioi nämä leikkaukset kehittämiseksi ja uudistamiseksi mutta kyllä jokainen pystyy ymmärtämään että jos perusrahoitukseen kohdistuvat valtavat säästöt toteutuvat ne vievät pohjaa pois myös kehittämiseltä

haluankin vedota kauppiaisiin että he vapaaehtoisesti kieltäytyvät myymästä näitä tuotteita lapsille ja nuorille vaikka velvoittavaa lainsäädäntöä asiasta ei tällä hetkellä olekaan

mutta meidän on muistettava että tätä keskimääräistä eläköitymisikää laskevat huomattavan paljon juuri nämä varhaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja liian varhaisia työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisiä voidaan vähentää erittäin tehokkaasti juuri työhyvinvointia parantamalla

toinen huolestuttava asia on lasten oikeuksien toteutumattomuus

lisäksi arvoisa puhemies minusta on kyllä todella huono perustelu että kun viime kaudella jouduttiin tekemään niitä säästöjä niin tällä kaudella pitäisi tehdä vielä suurempia säästöjä

edustaja tolppanen sanoi että tässä laissa jaksaminen ja työhyvinvointi huomioidaan hyvin mutta hallituksen muut toimet toimivat sitten toiseen suuntaan

esimerkiksi kuntoutusmäärärahojen leikkaukset vuorotteluvapaan heikennykset sairauslomaoikeuksien heikennykset työolosuhteiden heikennykset uhkaavat sitten omalta osaltaan heikentää työhyvinvointia ja jaksamista

kyseenalaistan sellaisten selontekojen merkityksen joissa ei ole päätetty samalla seurannasta ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnista

kolmantena huomionarvoisena asiana haluan nostaa esille apulaisoikeuskansleri risto hiekkataipaleen puheenvuorossaan esittämän huolen sähköisen asioinnin vaikutuksista palveluihin

tätä tarkoitin puheenvuorossani että sanat ja teot ovat eri suuntaan meneviä

kiitos